kolmas asia joka on erinomaisen tärkeä koskee jotenkin sitä että näyttää siltä että meillä yhteiskunta käyttää sosiaaliturvajärjestelmää väärällä tavalla hyväksi

no nämä voidaan ymmärtää tällaisena yleisenä huolena joka liittyy siihen että yleisradion julkisen palvelun tehtävän täytyy tavoittaa kaikki yleisöryhmät ja palvella uskollisesti erilaisia katsoja ja kuulijaryhmiä ja on huolehdittava siitä että mikään ryhmä ei jää palvelujen ulkopuolelle kun toimintaa kehitetään

mutta tällainen mielikuva vähän syntyi että siellä on ollut tässä kohdassa ehkä aika vahvaa innostusta määritellä yleisradion palvelujen sisältöalueita tavalla joka ei ehkä ole hallintoneuvostossakaan kovin tavallinen

toimeentulotuki on tarkoitettu hätäavuksi ikään kuin pelastusveneeksi tilapäiseen apuun ja kuitenkin siitä on tullut eräänlainen pysyvä perusturvan muoto jollaiseksi se ei alunperin ollut tarkoitettu

tässä meillä on korjattavaa

on vähän niin kuin tuolla keväällä kun vaikka helsingin rannoilla kävelee ja sieltä lumihangen alta ovat paljastuneet ne kumollaan olevat pienet soutuveneet joissa lukee että tämä on hengenpelastusta varten älä ota tätä muuhun käyttöön

euroa kuten on sovittu

nyt me olemme antaneet tämän yhteiskunnan kulkea siihen suuntaan että sitä pelastusvenettä käytetään niin kuin onkimatkoilla ja kaikenlaiseen liikennöintiin tuolla vesistöissä eli se on keskeinen osa vakiintunutta perusturvajärjestelmää

tästä pitäisi päästä eroon ja korottaa lakisääteinen vähimmäisturva sille tasolle että toimeentulotuki viimesijainen turva olisi sitten hätäapu pelastusvene tilapäiseen apuun

jos on säädetty jotakin pieleen jotakin mikä vaikuttaa epäoikeudenmukaiselta tai on ilmeisen epäoikeudenmukaista tai toimimatonta niin sitten sitä pitää vain entrata

arvoisa puhemies

kuulemansa perusteella valiokunta päätti kiinnittää huomiota kehityspolitiikan tuloksellisuuden arvioinnin tärkeyteen

erilaiset mielipiteet ja kuulopuheet jotka perustuvat enemmän yksittäistapauksiin kuin kokonaisuuden analyysiin eivät auta eteenpäin kun toimintaa on tehostettava ja kehitettävä

tämän lain tapauksessa monopolien torjuminen tapahtuu sillä alueella jolla kunnat ja valtio toimivat yksityisesti tuotettujen tavaroiden ja palvelujen ostajina

valiokunta edellyttääkin että eduskunta saa kerran vaalikaudessa selonteon jossa arvioidaan kehitysyhteistyölle asetettuja tavoitteita pitkän aikavälin vaikuttavuutta ja siinä yhteydessä myös toimeenpanossa ilmenneitä ongelmia

hankintalain tarkoituksena on siis varmistaa se ettei yksityinen yritys voi nousta määräävään markkina asemaan jossa se voisi hinnoitella tuotteensa mielivaltaisesti ja vähät välittää tuotteidensa laadusta

kun yksityisten monopolien tilalle syntyy eri yrittäjien kilpailutilanne on kunkin yrittäjän menestyminen kiinni siitä miten hyvin hän pystyy kilpailemaan tuotteidensa hinnoilla ja laadulla

kehitysyhteistyön vaikuttavuuden arviointi on monella tavalla vaikea tehtävä

esimerkiksi köyhyyden väheneminen tai se että köyhyys ei ponnisteluista huolimatta vähene voi johtua aivan muista syistä kuin kehitysyhteistyön piirissä tehdyistä toimista

aidosti vapailla markkinoilla ostaja etsii omiin tarpeisiinsa parasta hintalaatu suhdetta tuotteita ostaessaan

maailmankaupan rakenteilla rikkaiden maiden maatalouspolitiikalla ja yksityisten yritysten sijoittumisella kehittyviin maihin on paljon suurempia vaikutuksia köyhyyden vähenemiseen kuin kehitysavulla

markkinoilla vapaasti kilpailevilla yrityksillä ei ole varaa kohtuuttomaan ahneuteen hinnoittelussa eikä myöskään välinpitämättömyyteen tuotteiden laadun suhteen

hankintalain tulemisesta adam smithin oppien mukaisesti tuli välttämättömyys siinä vaiheessa kun kunnat ja valtio alkoivat yhä laajemmin yksityistää toimintojaan

suomi on tärkeä kehityspolitiikan toimija ja osallistuu monin tavoin muun muassa ykn ja euroopan unionin yhteisen kehityspolitiikan luomiseen

ilman riittävää lainsäädäntöä oli olemassa vaara ja myös todellisia ikäviä havaintoja siitä että asiakassuhteet julkisen sektorin ostajan ja yksityisen tuottajan välillä muodostuvat muilla perusteilla kuin parasta hintalaatu suhdetta etsimällä

julkisen ja yksityisen välisessä kaupanteossa saattoi syntyä tilanteita joissa ostajan ja myyjän välillä kaupantekoon kuuluva vastakkainasettelu lakkasi kokonaan olemasta

valtion johtamalla ja eduskunnan budjetissa rahoittamalla kehitysavulla on merkitystä sille miten meidät nähdään maailmalla ja miten näemme itsemme

kehitysyhteistyö on osa meidän ulkopolitiikkaamme

verovarojen haaskaamisen lisäksi kilpailuttamisen puuttuminen oli epäoikeudenmukaista muita samalla alalla toimivia yrityksiä kohtaan

se on yksi silta jonka avulla me olemme osa läntistä ja sivistynyttä maailmaa jossa valtiovalta kantaa vastuuta köyhien ja hauraiden valtioiden olojen kohentamisesta

vapaan kilpailun maailmassa onnistumisen mahdollisuus pitää antaa kaikille

vapaaehtoistakin auttamista tarvitaan ja tänä päivänä merkittävä osa kansalaisista osallistuu vapaaehtoiseen auttamiseen erilaisten kansalaisjärjestöjen kautta kuten suomen punaisen ristin kirkon ulkomaanavun solidaarisuuden ja niin edelleen

toisin kuin yksityisen yritystoiminnan julkisen hallinnon tavoitteena ei ole taloudellisen voiton tuottaminen

nykyinen ulkoministeriön yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa on kohtuullisen tehokas kanava yhdistää vapaaehtoisuuteen perustuva rahoitus ja valtion budjettirahoitus

toiminnan tehokkuuden ja laadun synnyttäjänä ei julkisella sektorilla ole ollut taloudellinen kannustaminen vaan syvällinen ymmärrys virkavastuun luonteesta

hyväntekeväisyydelle on tilaa samalla kun budjettirahoitus takaa sen että toimintaa voidaan avun kohteessa suunnitella pitkäjänteisesti ja sen avulla saada aikaan kestäviä tuloksia

käsitys viranomaisten ja viranhaltijoiden virkavastuun konkreettisesta sisällöstä on muodostettu korkeatasoisen koulutuksen ja huolella suoritettujen opintojen ja tutkintojen avulla ja kautta

arvoisa puhemies

yksinkertaistaen voi sanoa että julkisen sektorin itse tuottamien palvelujen laatu ja toiminnan tehokkuus on ollut tulosta viranhaltijoiden virkavastuusta ja viisaudesta

valiokunta korostaa suomessa asuvien maahanmuuttajien asiantuntemuksen ja verkostojen hyödyntämistä kun erilaisia hankkeita suunnitellaan heidän kotimaihinsa ja kotimaittensa kanssa

tällä kasvavalla joukolla on asiantuntemusta jota tulisi nykyistä enemmän hyödyntää kun etsitään toimivia tapoja tukea kehitystä kulttuureissa jotka poikkeavat omastamme

tosin hänen kuvansa siitä mitkä ovat pyrkimykset kehitysyhteistyössä tuntui olevan väärä kun hän sanoi että toisaalta tällä rahoituksella tuetaan naisia jotka joutuvat synnyttämään lapsia toisensa perään

niiden asema palvelujen tuottajina muistuttaa voittoa tavoittelemattomien yleishyödyllisten yhteisöjen asemaa

edustaja hirvisaari on ehkä unohtanut sen että suomen prioriteetti siis tärkeä tavoite kehitysyhteistyössä on jo pitkään ollut ja on edelleen nimenomaan naisten seksuaali ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien puolustaminen ja vahvistaminen kehittyvissä maissa niin että naiset voisivat muun muassa itse päättää mikä on se oikea lapsiluku jonka kanssa tullaan toimeen ja turvataan lapsille hyvä tulevaisuus

hankintalakia tärkeämpää onkin se lainsäädäntö joka määrittelee julkisen hallinnon päätöksenteon julkisuutta ja avoimuutta ja jossa säädetään julkisen talouden seurannasta ja tarkastustoiminnasta

uskon että adam smith olisi iloinen paitsi hankintalaista myös eduskunnan uudesta tarkastusvaliokunnasta josta me kaikki olemme iloisia molemmat ovat tarpeellisia jotta yhteisiä varoja käytetään mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti

hankintalain suurin ansio on kenties siinä että sitä tutkiessaan kunnat joutuvat todella miettimään mitä toimintoja ja millä tavalla on tarkoituksenmukaista yksityistää

kunnan oman tuotannon ulkopuolinen maailma on dynaamisempi ja kiihkeämpi ja se asettaa uudenlaisia vaatimuksia virkamiehille ja kuntapäättäjille

hankintalaki edellyttää että tuohon toisenlaiseen maailmaan perehdytään kunnolla ja toimitaan sen sääntöjen mukaan

miten kunnat samaan aikaan kykenevät varmistamaan kunnan oman tehtävän kannalta tärkeiden arvojen laadun ja tavoitteiden toteutumisen se vaatii paljon ajattelutyötä

arvoisa puhemies

valtioneuvoston selonteko on tärkeä asiakirja

on tärkeätä ettei keskustelu ja arviointi pääty tähän selontekoon vaan asiaan palataan säännöllisesti kun lisää kokemuksia hankintalain soveltamisesta kertyy

kun yleisradion hallintoneuvoston kertomus on ensimmäistä kertaa nyt liikkeellä niin että kertomus annetaan joka vuosi niin tässä on käsittelyssä ensimmäinen yhden vuoden jaksolta tuleva kertomus

kertomuksen rakennetta on muutettu nyt muun muassa niin että siihen on ensimmäistä kertaa liitetty myös hallintoneuvoston puheenjohtajan alkusanat ja lisäksi saimme idean että kertomukseen liitettiin muistitikku jossa on ylen joitakin tuotantoja tallennettuna

mediamaailma muuttuu nopeasti

kansainvälistyvässä ja suuria yleisöjä tavoittelevassa mediamaailmassa ei ole itsestään selvää että pienen suomen kotimaisia mediasisältöjä tuotetaan suomalaisten ulottuville tai että mediasisältöjä tehdään kaikilla kotimaisilla kielillä ja että suomalaista kulttuuria ja sivistystä tuotetaan juuri suomalaisen kokemuksen arvojen ja elämän tulkinnan pohjalta

kyetäkseen palvelemaan kaikkia suomalaisia yleisradion julkisen palvelun on tavoitettava kaikenlaiset suomalaiset ja suomessa asuvat asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta

ylen julkisen palvelun sisällöillä on oltava merkitystä suomalaisten päivittäisessä elämässä iästä sukupuolesta elämäntilanteesta asuinpaikasta tai taustasta riippumatta ja ylen on oltava vuoropuhelussa yleisönsä kanssa ja sen sisältöjen on löydyttävä helposti monikanavaisessa maailmassa

tutkimus osoittaa että näin on

erityisen tärkeinä ylen tehtävinä suomalaiset näkevät kansalaisyhteiskunnan kulttuurin ja sivistyksen yhteisöllisyyden ja elämysten sekä tasa arvon edistämisen

ylen yleisösuhdetta mitataan vuosittaisessa tutkimuksessa tarkoituksena selvittää minkälaista arvoa yle tuottaa suomalaisille ja minkälaisia toiveita suomalaisilla on ylen toiminnan suhteen sekä yhteiskunnallisena toimijana että henkilökohtaisten mediapalvelujen tuottajana

kyetäkseen palvelemaan suomalaisia monipuolisesti ylen palvelujen on oltava monipuolisia

ylen tv kanavien ohjelmatarjonta eroaa selvästi kaupallisista kanavista ylen painottaessa faktapohjaista tarjontaa kaupallisia kanavia enemmän

ylen lastenohjelmat on suomessa keskeinen lastenkulttuurin toimija ja tarjoaa lapsiperheille kotimaisen ja arvoiltaan vahvan vaihtoehdon kaupalliselle tarjonnalle

viime vuonna pikku kakkosen konserttikiertue oli iso lastenkulttuuritapahtuma ja sai hyvän vastaanoton vieraillessaan viidellä eri paikkakunnalla

hallintoneuvosto käsitteli saamenkielisten uutisten lähetysaikoja viime vuonna

voi todeta että saamenkielisen uutispalvelun laatua ja määrää on lisätty ja tullaan lisäämään näillä teoilla merkittävästi ja tämä on tärkeätä juuri julkisen palvelun yhtiön toiminnassa

enemmistöllä on kyllä varaa hankkia laitteita ja yhteydet sekä kiinnostusta ja osaamista hakeutua kiinnostavan tarjonnan pariin mutta lähes viidenneksellä suomalaisista internetin av palvelujen käyttöä kuitenkin rajoittaa asuinpaikasta johtuva nettiyhteyden heikko laatu

ylen rooli suomalaisen luovan alan edistäjänä on entistä tärkeämpi sillä yle tekee itse tai ostaa valtaosan suomessa tehtävistä tv sisällöistä

se että näin on voitu toimia rahoituksellisesti on seurausta siitä että yleisradion rahoitusratkaisussa jämäköitettiin taloudellista pohjaa merkittävästi

on tärkeätä että tämä kansalaisaloite on täällä keskustelussa ja minusta keskustelu on pääosin asiallista ja tuo hyvin esiin sen niin kuin esimerkiksi edustaja räsänen on todennut että on erilaisia vakaumuksia ja vähän erilaiselta pohjalta tätä asiaa arvioidaan

itse vaikka en ole koskaan suorittanut yhtään aborttia eikä minulle ole tietystikään tehty aborttia katson kuitenkin omaavani jonkinlaista asiantuntemusta

tuttavapiirissäni tunnen hyvin paljon gynekologeja ja olen seurannut gynekologian opiskelua ja gynekologiksi valmistumista ja työtä jota siellä joudutaan tekemään kaikessa laajuudessaan

arvoisa rouva puhemies

kun täällä on nyt rusikoitu aikamoisellakin innolla apulaisoikeuskansleri puumalaista niin perustuslakivaliokunnassa viime kaudella istuneena muistelen että tämä hänen uusin ratkaisunsa ratkaisu kanteluun joka koski koulun järjestämiä uskonnollisia tilaisuuksia kuten aamunavauksia ja tämäntapaisia ei millään tavalla koskenut suvivirren laulamista koulussa

edustaja tanus käytitte monta hyvää puheenvuoroa joissa kuvasitte sitä minkälaisessa hengessä ja minkälaista eettistä syvää pohdintaa siellä tehdään kun näitä päätöksiä ja toimenpiteitä tehdään

ajattelen vähän niin että eikö olisi omalla tavallaan huono asia jos nämä henkilöt joilla on tällainen syvällinen eettinen analyysikyky jotka miettivät sitä ihmiselämän ja kuoleman ja elämän päättämisen kokonaisuutta syvällisesti kokonaan poistuisivat siitä työyhteisöstä jossa sitten joudutaan näitä ikäviä töitä tekemään

kun puumalainen oli valiokunnassa kuultavana ja tästä keskusteltiin niin todettiin että tästä ei nyt tämän ratkaisun yhteydessä ollut kysymys tästä suvivirren laulamisen mahdollisuudesta koulussa vaan näiden tilaisuuksien kuten aamunavausten järjestämisestä siten että ne olisivat selkeän uskonnollisia

muistan joskus keskustelun siitä että jos meillä olisi vapaaehtoinen asepalvelus palaan tähän asepalvelusasiaan niin sen riskinä olisi se että asepalvelukseen hakeutuisivat ne jotka kaikkein mieluiten pitävät pyssyä kädessään ovat ikään kuin sotahulluja

ja mitä tulee suvivirren ensimmäiseen säkeistöön niin ei siinä kyllä mainita jumalaa vasta toisessa säkeistössä mainitaan

no jos sitä soveltaa tähän kysymykseen niin eikö ole parempi että te olette siellä mukana ja mietitte ja tuotte siihen keskusteluun kaiken sen raskaan taakan kanssa myös näitä näkemyksiä

en pitäisi sitä kauhean hyvänä jos valikoituisi se porukka joka siellä näitä raskaita töitä tekee ikään kuin likaista työtä

käsillä olevalla lakiesityksellä on pitkä historia

komitea päätyi kuitenkin itse sille kannalle että oikea etenemistapa tässä asiassa ei ole tiettyä väestöryhmää koskevan lainsäädännön laatiminen vaan koko sosiaalilainsäädännön uudistaminen

arvoisa puhemies

arvostamani kansanedustaja valiokunnan puheenjohtaja satonen harmi että ette ollut paikalla silloin kun lausuin kauniita sanoja ja kehuin valiokunnan mietintöä jossa on paljon ansioita juuri tämän julkisen palvelun tehtävän laajassa määrittelemisessä

te olette tehnyt tosi hyvää työtä siinä

väestön keskimääräinen elinikä on pidentynyt

arvostetulla ylen entisellä johtajalla olli pekka heinosella oli tapana sanoa että kun kaupallinen media kerää laajoja yleisöjä saadaksensa rahaa niin yleisradio tarvitsee rahaa voidaksensa sitten palvella julkisen palvelun mukaisesti laajoja yleisöjä

kun syntyvyys samaan aikaan on pysynyt matalana on seurauksena ikääntyneen väestön osuuden suhteellinen kasvu etenkin kun sotien jälkeen syntyneet suuret ikäluokat ovat saavuttamassa vanhuuseläkeiän

yhteiskunta on muuttunut

suomalaisen yhteiskunnan rakenteellinen kehitys on johtanut siihen että mahdollisuudet perinteiseen perheen ja suvun huolenpitoon iäkkäistä jäsenistään on heikentynyt

me emme haali heitä ikään kuin kaupallisista tai muistakaan syistä vaan katsomme että meillä on jotakin vaikeutta tuottaa palveluja nuorisolle ja mennään siihen

tämä kysymys päällekkäisyydestä kaupallisen median kanssa on tärkeä enkä ollenkaan arvioi kriittisesti sitä että se on kirjattu tuohon varmasti ihan oikein

tästä kaikesta seuraa se että julkisen vallan kuntien ja valtion rooli ikääntyvälle väestölle tarjottavan tuen järjestämisessä on kasvanut ja kasvaa

ainoa huomioni kiinnittyy siihen että siinä vähän lähdettiin miettimään näitä kanavaprofiilimuutoksia mikä on varmasti strateginen kysymys tiettyyn rajaan saakka mutta jossakin tulee vastaan se että pitää olla operatiivisella johdolla mahdollisuus myös kehittää toimintaa

suomalaisessa yhteiskunnassa julkisen vallan keskeisiin tehtäviin kuuluu yhteiskunnallisen tasa arvon ja kansalaisten yhdenvertaisuuden edistäminen

tästä oli kyse

pitkän ja monipuolisen teknisen asiantuntijoihin perustuvan ja poliittisen valmistelun tuloksena on eduskunta nyt saanut käsiteltäväkseen hallituksen esityksen lainsäädännöksi joka näissä oloissa tässä yhteiskunnassa pyrkii edistämään yhteisiä tavoitteita ikääntyneen väestön ja iäkkäiden kansalaisten tuen ja huolenpidon järjestämisessä